tämä kansantaloudellinen puoli on jäänyt niin kuin toteutumatta siinä ja terveyspoliittiset vaikutukset negatiivisina vaikuttavat sitten koko yhteiskuntaan

kun eilisessä kuntakeskustelussa olisi edes joskus kuullut laatu ja taso sanat mutta se oli niin harvinainen luonnonvara että melkein oli

tynkkynenkin on ollut allekirjoittamassa yhtä näistä lakialoitteista niin hän tuossa kakkosroolissaan toimisi juuri sillä tavalla että tuohon selontekoon tulee lakialoiteluonnos

elikkä siis toisin sanoen pitäisi kerta kaikkiaan ymmärtää aivan oikein se ja kääntää kaikki toisinpäin

minä muistan elävästi kun oikeuskanslerin paikalla oli paavo nikula ja otin puoluetoverini eduskuntatoverini kanssa yhteen kerran taas täällä isossa salissa

siis tämä säädetään jos sonera ei välittömästi ryhdy toimenpiteisiin ja tee asiaankuuluvia korjausliikkeitä joissa sillä on mahdollisuus käyttää kaapelia ja varavoima asemaa ja kaikkia niitä temppuja joiden se katsoo olevan missäkin tapauksessa paras mahdollinen

minkälainen vaikutelma teille ministeriössä on tullut siitä kuinka tämä asia on järjestyneenä kunnissa tällä hetkellä

ensinnäkin ed

kuopalle jäi varapuhemies koskisen kehotuksesta tämä vastauspuheenvuoro odottamaan

nimittäin sen ruuan tuotannon rakennehan on meillä sillä tavalla että me joudumme näitä keinolannoitteita käyttämään ja jäseninä on kysymys kun

lauri oinosen lakialoitteessa kahteen asiaan joista toinen on hänen äsken käyttämänsä puheenvuoro jonka yhtenä osana hän käytti säteilytapausta hyväksi

ei se ole mitään tavatonta niitä on ollut aikaisemminkin ja sillä tavalla se keskustelu mikä eduskunnassa käytäisiin saisi konkreettista sisältöä eikä olisi vain semmoista niin kuin pohdiskelua ja pilkkuvirheitten korjaamista

oulussa prosenttilasku tehdään aivan uudella tavalla

mietinnön mukaisena etlatiedon seisemän castrum

sitten kun pitäisi tulla valmiuksia hoitaa asioita niin siitä niitä valmiuksia ei sitten olekaan ja mihinkä sitten vedotaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kiinnitti huomiotani se että nyt postitoimipaikkaverkostoa ohjattaisiin valtioneuvoston asetuksella

se koski sellaista asiaa että oikeuskanslerille oli tehty kantelukirje istuvan ministerin toimenpiteitten johdosta

niin kuin ed

on hyvä että tässä keskustelussa jota nyt on käyty on myöskin tullut esille se että tätä selontekomenettelyä tavalla tai toisella jatketaan

kuoppa totesi sen että nyt sitten voi myöskin myydä niin olen sitä mieltä että niin pitää voidakin sen takia että kysymyshän on omaisuuden kanssa toimimisesta viisaasti kulloisessakin tilanteessa ja myöskin sen valtiokonsortion ed

no siihen vedotaan että on kustannuksia

se on tietysti kaunis ajatus mutta mistä ihmeen säteilystä on kysymys joka haihtuu häipyy johonkin pois sellaisena aikana jota varten voitaisiin varautua olemaan siellä väestönsuojassa

sitten arvoisa puhemies siinä mikä koskee kirjailijoitten asemaa ehdottomasti nyt pitää ne vanhat vääristymät korjata

tennilä jo täältä ehti häipyä pois huoneeseensa mutta olisin häntä vain muistuttanut siitä että meillä tuossa omaishoitaja asiassa alkaa olla toivoa kun ministeri mauri pekkarinen viime viikolla asettui voimakkaasti tukemaan sitä että tämä omaishoitaja asia saadaan vihdoinkin kuntoon

jos ei sonera nyt kerta kaikkiaan nokanvalkaisua aloita niin silloin tämä lakialoitehan viedään läpi sellaisen löysivät

onko arvoisalla ministerillä tämä asetuksen sisältö jo kirkastunut eli se millä tavalla se tapahtuu

täällä on puhuttu paljon professoreitten työsuhteen laadusta sanotaan nyt näin

se käsiteltiin

kalmarin kaltaisia kansanedustajia jotka ottavat homman hoitaakseen ja keräävät enemmistön nimet ja pistävät hommat käyntiin

ei tarvitse mitään muuta kuin että hyväksyy modernin vanhemmuuden käsitteen ja pikkusen miettii asioita vähän laajemmalti syvällisemmin ja ottaen huomioon sen mitä hän puhui kauniisti siitä että pitää vastuuta kantaa

tässä niin kuin oikeuskansleri joutui puuttumaan asiaan ja näin sitten myöskin tapahtui

lainauskorvaukseen oikeuttavaksi pitäisi saada myöskin teoksen lainaaminen tutkimusta ja opetustoimintaa palvelevista kirjastoista

mitenkä me esimerkiksi vaalikamppailuaikana nyt arvoisa ministeri siellä oulun vaalipiirissä ja sitten siinä lapin vaalipiirissä kerromme millä tavalla te olette aikonut hoitaa tämän asian

arvoisa puhemies

toinen asia on se että tämä teksti alkaa näin

olisi luullut että nyt oltaisiin tilanteessa jossa automaattisesti operaattoreille tulee viesti perille että akut pitää olla varavoimajärjestelmät pitää olla jnp

kun oikeuskanslerinvirasto lopulta sai sen asian käsiteltyä niin siinä sitten tuli huomautus asianomaiselle valtioneuvoston jäsenelle joka kuitenkaan enää ei ollut valtioneuvoston jäsen vaan se hallitus oli taipaleensa tehnyt ja uusi hallituskin oli jo löytynyt uuden vaalikauden alusta lukien

siinä kannustimena hänellä on henkilökohtaiset perhe tai jotkut muut syyt jotka hän toi täällä esille niin että ne kannustavat häntä tekemään valtiohenkilötekoja

sitten arvoisa puhemies tämä toinen vastauspuheenvuoro tässä ed

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asiat puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeksas kymmenettä pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksyvän pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes kassia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeksas kymmenettä pidettävään täysistuntoon ja hyväksyttäne

tästä on kirjallinen kysymys jätetty ministerin vastattavaksi ja toivottavasti siihen vihdoinkin tulee myönteinen kannanotto

siis toisin sanoen ja minusta on erittäin hyvä tätä hallituksen esitystä ei ole jätetty lepäämään tai raukeamaan vaaleihin vaan valiokunta on ponnistellut ja saanut aikaiseksi mietinnön

se on ihan perimmäisiä asioita

pentille

ensinnäkin minä ilmaisen syvän osanottoni sen johdosta että tuo äsken mainittu julkisuuskahina on tullut ilmiselvästi täysin perusteettomasti jnp

se merkitsi siihen aikaan sitä että professorilla ei ollut työaikaa oli kokonaistyövelvollisuus ja kokonaispalkka

johannes koskiselle totean että oikeusministeriön taholta lähinnä siis oikeusministeri otti minuun yhteyttä suurin piirtein samoissa asioissa siitä että tästä olisi pitänyt käydä jotain keskustelua

elikkä siis toisin sanoen nämä on vähän hankalia asioita ja näissä ei mikään intomielisyys sinänsä auta yhtään mitään

lahtela hän oli silloin valiokunnassa kokouksessa läsnä muistan sen muistaa erinomaisen hyvin tämä asian

kirjastoapurahojen kohdalla on sellainen tilanne että niiden ulkopuolella ovat oppikirjojen tekijät kokonaan ja kuitenkin tekevät erinomaisen arvokasta työtä niin kuin sanotaan he ovat niitä yötyön tekijöitä ja se virhe pitää myöskin saada korjattua heidät pitää saada kirjastoapurahojen piiriin

olisitte nyt perustellut ihmeellä sen että minkä takia tämä kelvoton hallitus on niin kurja että se tällaisessakaan asiassa ei tyydytä teidän tarpeitanne

elikkä ne jotka siellä syrjäseudulla yrittävät elää ja elinkeinohommiansa hoitaa muodostavat akkuosuuskuntia siltä varalta että niitä akkuja tarvitaan ja pitävät ne kunnossa

sitä ei voi muuta kuin pahoitella vaan että näin on päässyt käymään ja varmasti asianomaiset jotka ovat olleet siinä mukana reagoivat siihen sitten asiaan kuuluvalla tavalla

ja minä sitten esitin sitä eikö voitaisi menetellä sillä tavalla että täällä silloin kun valtioneuvoston jäsenen niissä tehtävissä hänen päätösvallassaan olevissa tehtävissä on huomauttamisen sijaa kantelukirjeen verran että ne otettaisiin välittömästi käsittelyyn koska tällä päätöksellä on myöskin poliittista merkitystä

sitten arvoisa puhemies minä kiinnitin huomiota siihen olenkohan minä vanhoilla päivilläni ruvennut nopeammin lukemaan näitä mietintöjä kun aikaisemmin niissä viivähti melkoinen tovi

se merkitsi sitä että oli annettu harvinaisen suuri vapaus ja harvinaisen suuri valta mutta sillä vallalla oli selvät rajat

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista kansio puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeksas kymmenettä pidettävään täysistuntoa hyväksyttänee

minä sanoin että jos sellainen käytäntö nyt otettaisiin että sen jälkeen kun nämä tarkastushavainnot ja kaikki on tehty ne sitten käytäisiin vielä kertaalleen ulkopuolella ministeriöissä niin ei tästä tulisi kyllä yhtään mitään

ei saanut potkaista aisan yli ja siinä tuli tämä valtakirjamiehen virkasuhde olennaiseksi elementiksi

pentti äsken kehotti käymään keskustelua näistä rajauksista

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeksas kymmenettä pidettävään täysistunto hyväksyttänee

sitten vielä toinen hyvä esimerkki on tämä hätänumerokäytäntö

haapajärvellä on nyt sitten yksi tapaus ollut muutama vuosi sitten jossa niitä rajoja muutettiin

ministeriöllä on mahdollisuus asiakirjan luettuaan reagoida ja toivottavasti se reagoi ja hallituksen kertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen yhteydessä palata asiaan sitten

tässä tapauksessa sitä poliittista merkitystä oli mutta sillä ei ollut mitään merkitystä kun se hallituksen elonaika oli ollut ja mennyt niin kuin meillä on tapana niille hallituksille käydä

se tarkoitti sitä että jos professori joka oli valtakirjavirkamies virkasuhteinen teki jotakin sopimatonta niin hän tuli myöskin asiaankuuluvalla tavalla kohdelluksi ja näitä yrittäjiähän on riittänyt vuosikymmenten aikana

arvoisa ministeri kuvasi tätä sanoilla kehitys ja edistys jnp

seuraava täysistuntoon kahdeksas kymmenettä kello sellaisenaan

niitä muutettiin sen takia että juuri oli tämän laatuinen tilanne minkä te äsken kuvasitte tuosta viereisestä pöntöstä ja sitten tuottaja halusi että ne tutkitaan perusteellisesti ja sitten ne muutettiin että ne ovat niin kuin oikeassa kohdassa

pitää olla mukana gsm paikannin jolla katsotaan ensiksi missä sitä on missä minulle tuli hätä mielenkiintoinen sanonta missä minulle tuli hätä katsotaan sieltä ja sitten katsotaan taulukosta että jaaha nyt ollaan sen hätänumeron alueella ja sen jälkeen ruvetaan niitä viestejä lähettämään

asko seljavaaran puheenvuorosta kävi ilmi että kriittiset kommentit tästä muutoksesta en puhu kehityksestä enkä uudistuksesta ovat paikallaan

siis toisin sanoen suurin menetys on se että eksytään sinne laitapuolelle yhteiskunnallisessa käyttäytymisessä

nämä muutokset jotka muuten kuuluvat opetusministeriön tuottavuusohjelman varsin ovelaan toteutumismalliin ovat siinä määrin merkittäviä että tämä lähetekeskustelu pitää käydä päivänvalossa eikä yön synkkinä tunteina

mutta itse asiahan oli hyvä elikkä kysymys on pohjavesivarannosta joka halutaan säilyttää tässä tapauksessa siinä kyläyhteisössä niin että sitä hyvää pohjavettä on elinkeinotoimintaan ja ihmisten juomavedeksi tarjolla silloin kun sitä tarvitaan

mutta minä totean vaan että olennaistahan on se mihinkä se tieto projisoidaan

elikkä siis toisin sanoen kaiken kaikkiaan tämä asia on ihan hyvä edistysaskel mutta se on suomalaisesti hävettävää että pitää direktiivillä kannustaa hoitamaan asiat järjestykseen

ja tässä suhteessa minä olen ministerin kanssa samaa mieltä mitä ministeri on täällä esittänyt eri yhteyksissä niin elämä olenius ja sama selitys että se pitää kokonaisuutena ajatella kokonaisuutena miettiä ja kysymys on myöskin logistisista järjestelmistä on alueen asuttamisjärjestelyistä kysymys on kaikesta mahdollisesta koko yhteiskuntapolitiikka on kiinni tästä

ehdotan että tämä asia pannaan pöydälle pääsiäisen jälkeisen

se oli joustava järjestelmä koska siinä palkka määräytyi selvästi vastuun ja ansioitten mukaan

kunnan edustajat pullinen on pitänyt asian pöydällepanoa ja asiat ylös twist seitsemän pykälän mukaan pöydälle onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta siis kuin tuo viidestoista

arvoisa puhemies

se liittyy tämän mietinnön rajavartiolaitosta koskevaan osaan

jos asutus keskittyy uudellemaalle ja koko muu suomi on ilman asukkaita niin ei tästä tule yhtään mitään

oli myöskin hyvin selvästi sanottu se että jos teit ekstraa joka tuotti ekstrarahaa yliopistolle niin sinä et saanut mitään lisäpalkkaa siitä ekstratyöstä

tässä mutta mitähän olis ollu viikko pari sitten matkalla oulusta helsinkiin viereeni tuli istumaan rajavartiolaitoksen eläkkeelle lähdössä oleva päällikkö ja kertoi minulle että kyllä minä olen ollut monta kertaa pyytämässä rahaa rajavartiolaitokselle ja sitä aina saanutkin mutta nyt minä ensimmäisen kerran oikein vetoamalla vetosin että sitä rahaa saisi luvan tulla tämän lisätalousarvion mietinnön yhteydessä

arvoisa puhemies

outi mäkelälle ei ollut kirkastununna eu kulttuurissa lähiruoka asiat niin minä voin käyttää tätä ainoalaatuista tilaisuutta hyväkseni ja kertoa teille että olen kirjoittanut kirjan bioenergia ja lähiruoka jossa käydään lähiruoka euroopan unionin lainsäädännön valossa myöskin sovellutuksena käytännön ratkaisuissa tavaramerkkejä myöten koko repertoaari alusta loppuun saakka

odotan horsapua jos

se meni yliopistolle

kun yliopisto julkaisi minun kirjojani niin ne rahat menivät stipendirahastoon yliopistolle lyhentämättöminä ja menivät opiskelijoitten hyväksi

ja pöydällepanoa

en provosoidu kun provosoidaan

tässä on se vaara että kun nyt kerätään rahaa yliopistoyhteisölle ja ollaan työsuhteisia niin siellä ne rajat ovatkin veteen piirrettyjä viivoja

ei tässä mistään riemastuttavasta asiasta kaiken kaikkiaan ole kysymys ei myöskään sellaisesta josta hallitus voisi urostekonaan erityisesti rintaa pullistellen kehuskella

kun ed

pentti oinonen tuli valituksi eduskuntaan ja kun hänen ensimmäisen puheensa kuuntelin niin silloin tein juhlallisen päätöksen että sujuvasti kuuntelen ja vähän kommentoin

siinä sitten vähän keskusteltiin mutta enpä siitäkään saanut niin synkkää kuvaa tästä tilanteesta kuin selviää täältä mietinnöstä

arvoisa puhemies

mutta se asia joka nyt tässä kuitenkin on se villakoiran ydin kern des pudels on se että kaikkia tällaisia suhdannepoliittisia tekoja pitää täsmälleen arvioida siinä hetkessä jolloin ne poliittisesti päätetään kulloisenkin hallituksen toimesta ja tässä se kulloisenkin hallituksen toimesta jossakin tilanteessa oli se tilanne jossa tämä finanssikriisi ilmeisesti voimakkaasti päälle käyvä taantuma oli kriittisessä pisteessä

omaamatta pienintäkään kompetenssia tässä kiik pyytäessään valaisee noin puolessa lainsäädäntöpuolessa enhän todellakaan hallitse sitä käytännön tasolla oulun kaupungin työllisyystoimikunnan vetäjänä olen tämän asian kanssa naamatusten joka ikinen viikko

olisi erittäin suurta viisautta ollut että tässä vaiheessa nämä lukukausimaksut olisivat tulleet alueellistetuiksi yliopistokeskuksiin jolloinka kaikki ne dubiot jotka nyt ovat olemassa olisivat poistuneet kokonaan

täällähän todetaan

valtiovarainvaliokunta edellytti budjettimietinnössään että rajavartiolaitoksen hallintaan jäävään kiinteistövarallisuuteen kohdistuvat uudistamis ja kehittämisvarat tulee turvata

näistä gemoista

minusta tämän keskustelun jatkoksi mitä tässä gemoista on käyty on mukava ehkä kuulla pikku tarina siitä millä tavalla gemot lähtivät liikenteeseen tämän talon näkökulmasta millä tavalla tänne ovat asiantuntijat tulleet ja gemoja esitelleet

meillä on olemassa siitä erittäin surkea esimerkki mitenkä voi käydä kun asiat todellakin karkaavat käsistä

siellä se karu totuus näkyy